itse asiassa keskustelut ovat jääneet lähinnä sen tyyppisiksi että ajetaan kreikka konkurssiin se on ratkaisu kaikkeen sen jälkeen kaikki on hyvin

edustaja kuusiston lakialoite on mielenkiintoinen

tässä on kyse hyvin pienestä asiasta mutta edetään oikeaan suuntaan ja varmasti saamme tulevaisuudessa tottua siihen että internetmaailma tulee vaatimaan hyvin paljon tällaista pientä tarkennusta ja pieniä muutoksia muutoksen tarvetta lainsäädäntöön niin kuin todistaa tuo seuraavakin hallituksen esitys joka on kohta käsittelyssä

tämä tarkoittaisi sitä että ne hiljaiset ajat arkipäivät jolloin ikäihmiset tarvitsevat kuljetuksia esimerkiksi taikka sitten hiljaiset viikonloput maaseudulla voisivat jäädä ilman taksia ja tällä ainakin on usein perusteltu sitä että halutaan tietyllä tavalla tämmöistä tarveharkintaa taksiluvissa tänäkin päivänä pitää

toki ei aivan tuulesta temmattu ole myöskään se että alun perin on ajokortti ikärajoja pohdittaessa asetettu tietynlaista porrastusta siihen minkälaista kalustoa missäkin iässä minkälaisella kokemuksella saa ajaa

mutta vaarallisuusarvioinnit tehdään yleensä henkirikoksiin syyllistyneille ja tätä lainsäädäntöä on nyt viime vuosina tiukennettu ja hyvä niin

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin varmasti tarvitaan näitä ratkaisuja tulevaisuuden toimenpiteitä joita täällä keskustelussa on esitetty mutta samaan aikaan meidän pitää hoitaa myös sitä tulipaloa joka on nyt jo ilmiliekeissä

tämä lakialoite valmisteltiin viime kaudella yhdessä edustajakollega tuomo puumalan kanssa ja hän on myös toisena allekirjoittajana tässä kanssani

arvoisa puhemies

raidehankkeista olemme nostaneet esille kolme hanketta tuon pääradan välityskyvyn lisäämisen lisäksi

tuo tulipalo pitää ensin sammuttaa ja sen jälkeen me tarvitsemme niitä toimenpiteitä joita on tuotu esille muun muassa talouksien seurantaan ja siihen että pystymme tulevaisuudessa estämään sen että tämäntyyppisiä tapauksia ei enää pääse syntymään

ymmärrän sen logiikan ja itse jopa kannatankin sitä että me pystymme turvaamaan niille taksiyrittäjille tietyn toimeentulon ja siihen vaaditaan sitä tietynlaista rajoittamista että aivan vapaasti takseja ei voi suomenmaahan tulla

muun muassa tapasimme henkilöitä jotka ovat olleet tukihenkilöinä tällaisten vakavien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten kohteeksi joutuneille ja sen seurauksena sain itselleni esimerkiksi tämmöisen hyväksikäytetyt selviytyjät kertovat visa kuusikallion ja katri kuusikallion tekemän kirjan ja kyllä ne tarinat ovat sellaisia että ne laittavat meidät kansanedustajat kyllä toimimaan

niin sanotun riihimäen kolmioraiteen ja sen lisäksi lahtiheinolamikkeli radan oikaisun ja sitten aloitteen myös forssan saamisesta raideliikenteen pariin

näin saimme lisättyä myös ajotunteja ja pidennettyä autokoulussa taikka ajo opetuksella suoritettavaa ajokortin suorittamista

kuitenkin tässä keskustelussa aika usein on jäänyt hyvin pienelle huomiolle se että vaikeille päätöksille ei tahdo löytyä tekijöitä

on totta että kuitenkin näistä vaarallisuusarvioinneistakin joka viides niin sanotusti epäonnistuu mutta se on kuitenkin paljon jos sieltä pystytään neljä poistamaan tämän vaarallisuusarvioinnin kautta

tämä edustaja kuusiston lakialoite on työllisyyden näkökulmasta mielenkiintoinen ja sitä on syytä pohtia ennen muuta siitä tulokulmasta mutta en itse uskalla tässä vaiheessa vielä ihan vankkumatonta tukea tälle antaa

on tärkeä ja hyvä tavoite vähentää tupakointia suomessa ja tässä on ihan hyviä esityksiä siihen pääsemiseksi että yhä harvempi nuori aloittaisi tupakoinnin ja yhä useampi vanhempi pääsisi tupakoinnista eroon

ratkaisut eivät ole nytkään miellyttäviä

se on kirjattu

toivon että samalla kun nyt tätä ensikertalaisuusasiaa läpikäydään pohditaan myös sitä että vaarallisuusarvioinnit saataisiin väkivaltarikoksiin ja seksuaalirikoksiin mahdollisimman laajasti käyttöön

itse haluaisin nostaa tässä myös keskusteluun sen vaihtoehdon että tuo linjaus tehtäisiinkin päärataa hyväksikäyttäen eli helsinkiriihimäki ja riihimäeltä poriin kautta ei anteeksi vihma ja helsinki riihimäki riihimäen kautta forssan kautta eteenpäin

tuntuu siltä että nyt on liian paljon näitä asioita jotka itse asiassa eivät kohtaa millään tavalla yleisen oikeustajun kanssa

minun ymmärtääkseni kuitenkin myös kokemuksella on jonkinlainen merkitys eli aloitetaan tietynlaisella kalustolla ensin ajaminen ja näin sitten asteittain edetään

nyt sitten joudumme hoitamaan niiden asioita jotka eivät ole pelisääntöjä noudattaneet ja jopa ovat väärentäneet omia talouslukujaan ja nyt joutuvat kantamaan vastuuta siitä mutta myös me joudumme kantamaan valitettavasti siitä vastuuta

ne tuomiot mitä niistä tulee taikka tässä tapauksessa se että tuomiota ei edes voida antaa tehdystä rikoksesta ei edes siinä tilanteessa että tekijä myöntää ja tämänkin tyyppisiä tilanteita esille nousi missä olisi nimenomaan yhtenä prosessin osana ollut se että olisi päästy viemään maaliin tietyllä tavalla se vakava rikos

arvoisa puhemies

on ensiarvoisen tärkeää että rangaistukset ovat yleisen oikeustajun mukaisia ja sitä ne eivät tällä hetkellä ole suomessa jossa voi kolmen vuoden välein raiskata ensi kertaa

se on ollut monelle kuitenkin se tie päästä irti tupakasta perinteisestä tupakasta ja sähkötupakassa näitä haitallisia ainesosia on huomattavasti vähemmän

sen sijaan yksi jota kannattaisi miettiä on se kuinka monta eri vaihetta näissä kortin saanneissa pitää olla

syynä siihen miksi tämä olisi järkevää ottaa suunnittelussa nyt esille on ennen muuta se että tällä hankkeella syntyisi suomeen aito itälänsisuuntainenkin raideliikenne

se tie tietysti on parempi että pääsisi vaiheittain ulos tupakoinnista ja sitä varten tietysti nikotiinipurukumitkin ovat aikanaan käyttöön tulleet

itse en usko siihen että kreikan ajaminen konkurssiin olisi ratkaisu tässä tilanteessa

se olisi myös ollut sille tekijälle oikein mutta jossain tapauksessa hän itsekin sitä toivoi ehkä osana anteeksiannonkin hakemista mikä tällaisessa tilanteessa kyllä on hyvin vaikeaa

itse uskon että se olisi vielä huonompi tie ennen muuta suomalaisille joiden näkökulmasta tätä asiaa pitää katsoa

tupakoinnin kieltäminen asuntoyhteisöissä on iso osa esitystä ja erityisesti tämä koskee parveketupakointia

se toisi suomeen laman ja se murentaisi entisestään nyt jo nitisevää hyvinvointiyhteiskuntaamme jonka tulevaisuus on uhattuna jos maahamme toinen lama toinen taantuma tämän perään nyt saadaan

tämä minun esille nostamani malli jossa raideyhteys forssaan tehtäisiin riihimäeltä yhdistäisi turun ja loimaan kautta sitten erittäin luontevasti tämän itälänsi suuntaisen liikenteen ja uskon että se olisi maamme kilpailukyvyn kannalta kokonaisuutena parempi

mielestäni tämä on kyllä kovin monimutkaisesti tehty tässä niin kuin tämäkin keskustelu nyt valiokunnan käsittelyn jälkeen on osoittanut eli kovin monimutkainen niin kuin edustaja zyskowicz esille toi kunnan on määrättävä on tämä muotoilu mikä täällä on

se on varmasti väistämättä edessä jos teemme sen ratkaisun että otamme niin kuin edustaja pekkarinen totesi letkut irti ja annamme kreikan olla

arvoisa puhemies

eli saisimme samat hyödyt pystyisimme vahvistamaan lounais hämettä forssan seutua pystyisimme vahvistamaan satakuntaa mutta samaan aikaan loisimme itälänsi suuntaisen raideliikenteen joka olisi maamme kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä hanke

tässä on käyty erittäin hyvää keskustelua asiasta jota on valmisteltu pitkään niin kuin useammassa puheenvuorossa on täällä esille tullut

ja nyt me luomme sitten yhden aika ison ja vaikean tehtävän mihin todennäköisesti kuuluu katselmus sen jälkeen oikaisuvaatimus toinen katselmus sen jälkeen erilaiset hallintoasteet käsittelevät niitä ja niin poispäin

arvoisa puhemies

nyt olemme siinä tilanteessa että meidän pitää tehdä toimenpiteitä joilla pystymme toivottavasti rajaamaan tämän kriisin kreikkaan ja muutamaan muuhun maahan

itsekin muutamiin tilaisuuksiin olen saanut osallistua ja täytyy todeta heti alkuun että ministeri vehviläinen on tehnyt tässä hyvää työtä ja etsinyt sellaista kompromissia jolla tämä asia eteenpäin saadaan

tässä muutama liikennehanke hämeestä ja toivon että nämä liikennehankkeet jos emme niitä nyt tässä talousarviossa todennäköisesti saa enää lisättyä ainakin otetaan liikennepoliittisessa selonteossa vakavasti ja kirjataan sinne tulevaisuuden hankkeiksi elinvoimaisessa hämeessä

samaan aikaan meidän pitää luoda näitä menetelmiä järjestelmiä joita nyt olemme synnyttämässä tulevaisuuden varalle jotta tämäntyyppiset tilanteet pystytään nopeammin kahlitsemaan ja sammuttamaan

minun on vaikea ymmärtää että kun tämä malli on vielä tehty niin että tässä puhutaan että päätösvalta tupakoinnin kiellon hakemisesta kuuluu yhtiökokoukselle eli sitä hakemusta ei voi tehdä taloyhtiön hallitus mikä on usein pieni toimija vaan se kuuluu yhtiökokoukselle missä siis pitää olla selkeästi enemmistö tämän hakemuksen kannalla ja silloin kun sitä lähdetään hakemaan on jo taloyhtiöstä enemmistö todennut että tämä aiheuttaa tämän haitan miksi sitä halutaan hakea niin miksi tarvitaan kunta tähän päätöksentekijäksi vielä

itse oikeastaan tuon valmistelun aikana osallistuessani erilaisiin tilaisuuksiin joissa tätä esitystä ja valmistelua läpi käytiin jäin pohtimaan sitä onko loppupelissä pelkästään eun palvelusopimusasetus sitten se syy mikä meillä vaatii muutoksia

mutta sitten kolmantena samaan aikaan kun me sammutamme näitä nyt palavia tulipaloja teemme ratkaisuja tulevaisuuteen meidän pitää myös huolehtia siitä että suomalainen oma kotipesä pysyy hyvässä kunnossa

eli itse asiassa meillä on tehtävää tässä yllin kyllin neljäksi vuodeksi ja toivon että suomen eduskunnasta löytyy vastuullisia poliitikkoja jotka näkevät tärkeäksi sen että suomalaisilla on työtä ja että meillä on lapsilla mahdollisuus mennä kouluun tulevaisuudessa ja pystymme pitämään myös vanhuksista huolta

itse uskon niin että yhteiskunnan muutokset vaativat meiltä joka tapauksessa merkittäviäkin muutoksia jos ja kun haluamme että meillä on nämä tavoitteet joita tässä hallituksen esityksessäkin todetaan

tässä on nyt noussut esille tämä houkuttelu joka nousi ministeri braxin puheenvuorossa esille minun ymmärtääkseni ennen muuta siinä mielessä että netti luo tarvetta uudenlaiselle ja nopeallekin lainsäädäntömuutokselle

täällä todetaan että luodaan edellytykset peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalveluiden turvaamiseen koko maassa sekä joukkoliikenteen käytön lisäämiseen keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä

yhtiökokoukset ja jopa taloyhtiöiden hallitukset tekevät monia muita päätöksiä jotka rajoittavat esimerkiksi asumista ja omia tapoja ja niihin on tyytyminen ilman että ne kiertävät aina kyseisen sektorin lautakunnan esimerkiksi kunnassa